ministeri urpilaista lainaten

talouden epävarma kehitys ja julkisen talouden viime vuosina heikentynyt tila vaativat meiltä määrätietoisia toimia talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisen puolesta

nämä panostukset olisi viisaampi tehdä nyt sen sijaan että kasvatetaan työttömyyttä lisätään sosiaalisia ja inhimillisiä kustannuksia ja tehdään korjausliikkeitä vuosien pahimmillaan sukupolvien ajan jälkikäteen

jos omaishoitaja tarvitsee jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi kuntoutusta tai vapaa aikaa esimerkiksi liikkumiseen omaan harrastukseen sekä oman kuntoisuuden ylläpitämiseen tulee tämä hänelle turvata vapaapäivien lisäksi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

yksi asia jota toivoisin että sivistysvaliokunnassa vielä pohdittaisiin on se että kouluyhteisön vastuuta lain osalta ei rajattaisi vain rehtoriin ja opettajiin

arvoisa herra puhemies

on selvää että nykyisessä arvaamattomasti heikentyvässä taloustilanteessa tarvitaan vahvojen ja määrätietoisten elvytystoimien lisäksi myös sopeutustoimenpiteitä

yhteiskuntaan on palautettava luottamus ja yhteisöllisyyden tunne

koulun koko yhteisöllisyys myös vahvistuisi kun vastuuta jaettaisiin laajemmin

ammattitaidon vahvistaminen ja uudistaminen ovat avainasioita epävarmoilla työmarkkinoilla

arvoisa puhemies

ministeri virkkunen sanoi tänään täällä täysistunnossa aikaisemmin että lain valmistelussa on kuultu eri tahoja laajasti

käsittelyssä on työn ja oikeudenmukaisuuden budjetti

näin koulun aikuiset ovat yhdenvertaisessa asemassa suhteessa oppilaisiin eikä se mahdollistaisi mitään niin sanottua peliä oppilaiden keskuudessa

hallituksen veropolitiikka tukee talouden kasvua vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja kaventaa tuloeroja

aikuiskoulutukseen ja muutosturvaan olisi nyt satsattava vahvasti jotta ihmisten siirtyminen työstä työhön olisi mahdollisimman turvallista joustavaa ja nopeaa

jos näin olisi miksi opiskelijat ja yliopistojen henkilökunta ovat nousseet barrikadeille valtaamalla yliopistokiinteistön ja tulemalla eduskunnan edustalle suurin joukoin

arvoisa puhemies

opiskelijat ovat vastustaneet lukukausimaksukokeilua

on kohtuutonta ryhtyä heikentämään työttömyysturvaa tai vihjailemaan heikennyksillä kuten hallitus nyt tuntuu tekevän sata komitean salaisuuksien verhon takana

henkilöstön viesti on ollut huoli virkasuhteiden muuttumisesta työsuhteiksi

työvoimapolitiikkaa tullaan muuttamaan aktiivisemmaksi jotta jokaisella ihmisellä olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua oman hyvinvointinsa rakentamiseen työtä tekemällä

koko elämä voi muuttua aivan hetkessä esimerkiksi liikenneonnettomuuden vammautumisen vammaisen lapsen syntymän tai yllättävän vaikean sairauden myötä

hämmästystä tämä herättää sillä sekä kaikki yliopistojen työntekijäjärjestöt että oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat esittäneet että yliopistoissa tulisi säilyttää virkasuhteet kun kyseessä on julkisen vallan käyttö

uskon vahvasti että tämä kauan odotettu esitys tulee tarpeeseen ja luo kouluille paremmat mahdollisuudet kehittää ja parantaa kouluyhteisöä nykyistä turvallisempaan ja oppimisen kannalta parempaan suuntaan

toisaalta ikääntymisen myötä ilmenee monia vakavia sairauksia kuten muistisairauksia joissa sairauden ymmärtäminen helpottaa arjesta selviytymistä

se on välttämätöntä sillä tuen taso huono taso ajaa työmarkkinatuen saajat pitkäaikaisen toimeentulotuen varaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen

arvoisa herra puhemies

joka vuosi osa tulevaisuuden toivoistamme putoaa pois koulutus ja työmarkkinoilta pahimmillaan vuosien tai loppuelämän syrjäytymiskierteeseen

kokonaisuudesta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken niin sanotussa sosiaalitupossa viime keväänä ja muutokset ovat myös osa sata komitean tuloksia

vielä kerran kiitos ministerineuvostossa ennuste ja kivellä koska ministeri gustafsson

nyt kun ministeri on tässä istunut ansiokkaasti koko illan paikalla kuuntelemassa edustajien huolia ja viestejä niin toivoisin häneltä kannanottoja siitä minkä takia henkilöstöä ja erilaisia työntekijäjärjestöjä ja oikeuskansleria ei ole tässä asiassa kuultu

meillä on hyviä kokemuksia omaishoitajat ja läheiset liiton järjestämistä valmennuksista

hallituksen tiedonannossa uudesta hallitusohjelmasta on vain vähän mitään uutta

työttömiä ei saa asettaa keskenään vastakkain niin kuin sata komitean suunnitelmassa tuntuu olevan

niitä järjestetään tällä hetkellä jo useilla paikkakunnilla yhteistyössä kuntien kanssa

palautteet ovat erittäin hyviä

se on suomen suurin nuorisojärjestö

arvoisa herra puhemies

ihan lopuksi

toinen iso asia on valtion tuottavuusohjelma

vaikka on luvattu ettei siirtymäaikana tehdä muutoksia on iso joukko yliopistojen työntekijöitä epävarmoja työsuhteiden jatkuvuudesta

siellä toteutetaan työelämävalmennusta muun muassa euroopan unionissakin suurta huomiota herättänyttä ajokortti työelämään hanketta joka tukee nuorten siirtymistä työelämään sekä siellä tehdään myös paljon syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää toimintaa

kiitos

olisikohan hallituksen syytä paljastaa korttinsa ja myöntää että veroryhmä tekee toimeksiantonsa mukaista työtä eli toimeksiantajana on suomen hallitus

palvelujen rahoitus kunnissa on turvattava ja työttömyyden ehkäisyyn ja katkaisuun liittyviä palveluita on tehostettava

arvoisa puhemies

kuulostaa siltä kuin perussuomalaiset toivoisivat euroopan tilanteen vaikeutumista ja kriisiytymistä

suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä joka perustuu työnantajien ja työntekijöiden rahoittamaan ansioturvaan sekä yhteisillä verorahoilla kustannettuun perusturvaan on mielestäni perusteiltaan oikeudenmukainen ja kestävä

olisi tärkeää sekä irrottaa yliopistot tuottavuusohjelmasta että lopettaa yliopistoilla vallitseva määräaikaisten työsopimusten kulttuuri

he lietsovat erilaisia kauhuskenaarioita ja antavat aivan väärää informaatiota kansalaisille

käytännössä työelämän ulkopuolella olevien ihmisten maksettavaksi jätetään hyvätuloisiin palkansaajiin kohdistuvat tuloveron alennukset

nuoren on saatava elämänvalinnoilleen tukea oikeaan aikaan omaa motivaatiota vahvistaen ja tehokkaasti

tämä on vastuutonta sillä euron kaatuminen tuo suomalaisille työttömyyttä köyhyyttä talouteen suuria ongelmia palvelujen alasajoja

se iskee pahimmin kaikkein köyhimpiin ja kaikkein heikoimpiin

arvoisa puhemies

tämän lakikokonaisuuden hyviä puolia on esimerkiksi se että se mahdollistaa pätkätyöläisten ja nuorten pääsyn entistä nopeammin työttömyysturvan piiriin kun työssäoloehtoa lievennetään että aktiiviajan tukea korotetaan ja että yrittäjän työttömyysturvaa parannetaan

tuloeroja kasvatetaan entisestään ja laskusta suhteellisesti kaikkein eniten maksavat pienituloiset palkansaajat ja sosiaaliturvaetuuksien saajat kuten eläkeläiset opiskelijat ja työttömät

nyt hallituksella on näytön paikka mitä se sosiaalisuus käytännössä on

se ei kuitenkaan tarkoita että kriisin edessä pitäisi nyt nostaa kädet pystyyn tai vetää letkut irti ja irrottautua vastuusta kuten perussuomalaiset ja vasenryhmä ehdottavat

arvoisa puhemies

yliopistomaailmassa historiallinen tapahtuma on kerrottu

koko hallituskauden ajan on ripoteltu veronkevennyksiä sinne tänne ilman työllisyysvaikutusten arvioita ja ilman mitään takeita uusista työpaikoista

päinvastoin voimme määrätietoisella politiikalla hillitä kriisiä kääntää sen suunnan ja näin vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen euroopassa ja koko maailmassa

nyt suunta muuttuu kun pääomatuloveroa ja suurten perintöjen veroa nostetaan ja pienituloisten ihmisten verotukseen tehdään kevennyksiä

monilla pienemmillä muutoksilla ansiosidonnaista turvaa näverretään ja samalla heikennetään sosiaaliturvajärjestelmän luotettavuutta

pääomatulovero muutetaan progressiiviseksi

arvoisa puhemies

vaikutusmahdollisuudet omaan työyhteisöön ja organisaatioon sekä hyvä tiedonkulku työpaikan muutostilanteissa ovat aivan keskeisiä työhyvinvoinnin parantamisen välineitä

espanjan pankkien ongelmista on ollut tietoa mutta ongelmat kärjistyivät nopeasti mikä johti viikonloppuna espanjan ilmoitukseen avunpyynnöstä pankkisektoreille

tämä on suurten kompromissien politiikkaa ja tiedän että sosiaalitupon pohjalla olleet esitykset ovat olleet todella jyrkkiä

jos siihen on sitten erilaisia esteitä tiedän että siellä on niitä erilaisia vaikeuksia niin ne pitää ehdottomasti poistaa koska koulutusvienti on hyvä asia ja sitä kannattaa viedä eteenpäin

tämä koskee myös yliopistoja

arvoisa puhemies

jos espanja jätetään yksin lasku moninkertaistuu ja ajaa euroopan pahempaan tilanteeseen

monet palautetta antaneet yliopistoyhteisön jäsenet ovat olleet huolissaan paitsi henkilöstön asemasta myös yliopistohallinnon kokoonpanosta

siksi ei voi korostaa liikaa sitä tosiasiaa että hallituksen politiikalla tuetaan nimenomaan suomen talouden selviytymistä ja suomalaisten ihmisten hyvinvoinnin turvaamista

hallituksen enemmistö tulee jatkossa yliopistoyhteisön ulkopuolelta

työhön osallistumista tulee lisätä kaikissa ikäryhmissä

viimesijaisen sosiaaliturvan varassa olevat ihmiset saavat myös parannuksen toimeentuloonsa kun toimeentulotuen tasoon tehdään korotus

sen jälkeen he itse kustantavat omat elämisensä asumisensa ja sitä kautta tuovat sitten myös kulutusta suomeen ja vahvistavat myös suomalaista työllisyyttä

hallitus on keskittynyt kuitenkin vain kategoriseen työntekijöiden eläkeiän nostamiseen vaikka pitäisi kohdistaa toimet koko työvoimaan ja työelämäkaaren kokonaisuuteen

yleensä ensisijaisten etuuksien korottaminen johtaa toimeentulotuessa yhtä suureen vähennykseen mutta tällä kertaa perusosia korotetaan ja näin parannetaan myös toimeentulotuen varassa olevien ihmisten asemaa

arvoisa herra puhemies

toimia tarvitaan etenkin työuran alkupäähän

sitten vielä lopuksi arvoisa herra puhemies lukukausimaksujen perimisestä eun ja etan ulkopuolisilta opiskelijoilta

arvoisa puhemies

meidän tulee mahdollistaa ja tukea nuorten työharjoittelun ja työkokemuksen saatavuutta

on arvo sinänsä että tunneli tahansa on mahdollisuus opiskella yliopistossa kenellä tahansa on mahdollisuus opiskella yliopistossa vanhempien varallisuudesta riippumatta

arvoisa puhemies

jos olemme arvoisa puhemies tilanteessa jossa niukkuutta todellakin jaetaan olisin mieluummin nähnyt nämä rahat parantamassa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja matalapalkkaisten ansioturvan saajien työllistymistä ja toimeentuloa